arvoisa puhemies

eli tässä mielessä pallo on takaisin eduskunnalla ja mitä me voimme tehdä asioitten eteen ovat lainsäädäntötoimet verotus ja byrokratian purkaminen

suomen lainsäädäntö on sääntöjen vastaista ja meillä ei ole mahdollisuutta enää potkia tätä vastaan vaan voimme tehdä kansallisia päätöksiä joilla tätä kabotaasiliikennettä valvontaan paremmin sanktioidaan paremmin ja tehdään muitakin parannuksia kotimaisen tavaraliikenteen edistämiseksi

näitä meiltä päättäjiltä nyt kaivataan ja tarvitaan ei ainoastaan vain miljoonan tai rahojen tuhansien rahojen syytämistä näille rakennemuutosalueille

malli jättää paljon auki kysymyksiä muun muassa palveluiden rahoittamisesta ja siitä kuinka palvelut tulevaisuudessa järjestetään ja kuinka kaukana esimerkiksi perusterveydenhuollon palvelut tulevat olemaan

arvoisa puhemies

mielestäni myös sosiaaliturva asiat asiat kuten esimerkiksi päivähoitoa ja koulutus ja asioissa kotihoidon tuen puolittaminen sekä lapsilisäleikkaus ovat todella kovia iskuja lapsiperheille ja pienituloisille ja en millään voi hyväksyä sitä että lapsilisäleikkaus toteutetaan sillä tavalla että lapsivähennys toteutetaan ja se koskee nimenomaan pieniin perheen pieni ja keskisuuriin pää ja keskituloisiin lapsiperheisiin

ettekö te näe mahdollisuutta siinä että suomalaiset kuljetusyrittäjät pääsevät myöskin eu ja eta maiden alueelle entistä paremmin ajamaan kabotaasiliikennettä

lisäksi näyttää siltä että sote uudistuksessakaan kuntien välistä yhteistyötä ei nähdä vaihtoehdoksi peruskunnalle

hallituksen kuntauudistushankkeesta kuuluu oleellinen osa palveluiden keskittämiseen kaupunkikeskuksiin

kun jo tällä hetkellä kotimaisten kuljetusyrittäjien tonnikilometrit ovat kolminkertaiset siihen nähden mitä meille tulee niin kyllähän tässä on mahdollisuus suomalaiselle kuljetusyrittäjälle ansaita leipänsä entistä paremmin

onko hallitus tehnyt minkäänlaisia laskelmia siitä kuinka paljon liikkuminen lisääntyy kun palveluita varmasti joudutaan hakemaan tulevaisuudessa entistä enemmän kuntakeskuksista

paljon kysymyksiä herättävä tiedonanto jättää auki monta asiaa joista varmasti tämän tulevan kesän ja syksyn kunnallisvaalien alla keskustellaan

tänä vuonna esimerkiksi hyvä joulumieli keräyksen tuotto mannerheimin lastensuojeluliiton ja punaisen ristin yhteistyössä tekemä joulukeräys annetaan vaikeassa elämäntilanteessa oleville lapsiperheille

hyvät neuvot oikeat arvaukset ja viisaat päätökset ovat nyt tarpeen euroalueen kriisissä

minua kiinnostaa se kuinka koville olemme valmiit laittamaan talouttansa huonosti hoitavien maiden eurotaloudet

tämä priorisointi on aivan oikea mutta herättää kysymyksiä siitä millaisessa köyhyydessä lapsiperheissä tällä hetkellä eletään

mielestäni on aivan luonnollista että talousasiansa hyvin hallitseva maa edellyttää talouden kuntoon saattamista omin voimin myös muilta mailta

on kaksi päätöstä joista olen hallituksen kanssa täysin eri linjoilla joita toivoisin että tässä salissa ei tehtäisi

euroopan talouskriisin syvin syy on se että eu maat ovat ylläpitäneet liian korkeaa elintasoa velkarahan turvin

kilpailukykymme on heikentynyt ja osa jäsenmaista on toiminut omilla pelisäännöillään

esimerkiksi tämä monimutkainen lapsivähennysmalli jolla hallitus sitten perustelee tätä kompensaatiomahdollisuutta lapsiperheille jää nähtäväksi miten se toteutetaan

on äärimmäisen tärkeää että lapsiperheet itse katsovat omien tarpeittensa ja tilanteensa mukaan miten lastenhoito järjestetään

kyllä jokaisessa perheessä pystytään näkemään ja katsomaan miten lapsia alle kolmevuotiaita pystyttäisiin hoitamaan kodeissa ja kodinomaisissa hoitomahdollisuuksissa mahdollisimman paljon

tämä suuntaus on tärkeä

miten reagoidaan yksinhuoltajaperheiden tilanteeseen

kuinka paljon lisärahaa vielä oikein tarvitaan

jatkuvalla lisärahan pumppaamisella kriisiä ei ratkaista kuten on nähty pelkästään tätä kriisiä venytetään

tuota keltakantista bestselleriä luettuani piti ihan itseltä ja vähän muiltakin kysellä sitä missä ovat talousarvion valtiontaloutta tasapainottavat tekijät kasvun ja yrittäjyyden hedelmät

on kuitenkin tärkeää huomioida että kolmannelle sektorille ja vapaaehtoistyöhön ei saa sysätä sellaisia lakisääteisiä tehtäviä tai julkisen palvelun vastuullisia tehtäviä joilla pyritään vain säästöihin ja siirtämään tehtäviä toisaalle

hallituspuolueet etenkin valtiovarainministerin puolue lupasivat halusivat ja huusivat myöskin sitä että budjetti tehdään niin että alijäämiä ei siirretä seuraavien vuosien maksajille tuleville sukupolville

jokaisen valtion tulee ottaa vastuu omasta taloudestaan siitä että velat ovat omia vastattaviaan ja myöskään verotuksen harmonisointiin ei pidä lähteä

kaikki vapaaehtoistyö on tärkeää ja kannustan meitä kaikkia siihen mutta silti rajapinnan lakisääteisten palveluiden ja vapaaehtoistyön määrässä ja tehtävissä täytyy olla selvä

arvoisa puhemies

tässäkin salissa tänään on uhkailtu puolin ja toisin niin hallituksesta kuin oppositiostakin tulevalla lamalla ja päätösten seurauksilla

jokainen meistä voi vanhusten ystäväpalveluun joulukeräykseen tai ruoka avun jakamiseen osallistua mutta yhteiskunnalla on oma vastuunsa huolehtia lakisääteisistä palveluista ja niiden järjestämisestä

tiedottaminen eun talouskriisistä on ollut erittäin vaikeaselkoista ja sen voin todeta päättäjänä mutta myöskin varmasti kotisohvilla se on tämän päivän keskusteluistakin tullut ilmi

meillä opposition edustajilla on enemmän kuin tarvetta nyt kritisoida ja esittää huolemme siitä mihin yhteisiä varoja ja rahoja käytetään

aivan lopuksi minulla on ilo kannattaa edustaja kimmo tiilikaisen tekemää epäluottamuslausetta hallitukselle

olen huolissani ennen kaikkea koko suomen asioista

yksistään kaavailluilla kuntien valtionosuusleikkauksilla pistetään nyt kunnat kyykkyyn kun leikataan rahoista jotka on tarkoitettu perustarpeiden ja palveluiden tuottamiseen ja järjestämiseen

arvoisa puhemies

kärsijöinä ovat etenkin ensiasuntoa ostavat pienituloiset nuoret perheet joille korkovähennysoikeus on ollut merkittävä etuus ja houkutin oman asunnon ostamiseen etenkin näinä aikoina kun myöskin vuokrataso tuntuu karkaavan koko ajan käsistä

kotitalousvähennyksen pienentämisestä muutama sana

etenkin monet pienyrittäjät joutuvat lopettamaan toimintansa vähennyksen pienentämisen myötä kun kysyntäkin varmasti näille tarpeille pienenee

aikaisemmin päivällä entinen ministeri nykyinen kansanedustaja lauri ihalainen piti erittäin hyvän puheenvuoron kolmikannasta ja sen merkityksestä

kotitalousvähennyksellä on ollut selvä positiivinen vaikutus yritysten toimintaedellytyksiin ja palveluiden ostoon

mutta tästä kolmikannasta sen verran että eduskunnan tahtotila ja hallituksen toiveet nykyisissä kolmikantasopimusperiaatteissa ovat löystyneet

siksi itse toivon että hallitus näyttää omalla tavallaan kaapin paikkaa että työelämää on pakko kehittää ja mennä eteenpäin

ei ole aika tuloverotuksen alentamiseen mutta voidaan myöskin kysyä onko aika nyt ajoneuvoveron ja polttoaineveron korotuksiin

toivon että vasemmistopuolueet eivät jää pitelemään entisistä ehdoista ja työelämästä kiinni

kun hallituspuolueet sanovat miksi edellinen hallitus nosti polttoaineveroa niin voidaan kysyä minkä ihmeen takia nyt hallitus haluaa käydä vielä siellä samalla kukkarolla kun tällä on ennen kaikkea suuret vaikutukset pitkien etäisyyksien maakunnassa

toivon sopimista yhteistä sopimusta ja näkemystä työnantajien työntekijöiden ja myöskin maan hallituksen ja eduskunnan kanssa

arvoisa puhemies

tänään eduskunnan salissa on puhuttu myöskin yhdestä hallituksen kärkihankkeesta eli väyläpolitiikasta

ennen vaaleja ja vaalien jälkeen varmaan jokaisessa puolueessa perusväylänpidon alimitoitus ja rahoitus puhututtivat

aiotaanko nyt palata ideologisista syistä kärry ja hevoskuurille näillä alueilla kun sorateiden pätkiä ei pystytä enää pitämään kasassa

harmikseni olen joutunut toteamaan että alueiden kehittäminen ei ole hallituksen intressissä

no me elämme tilanteessa että edellinen hallitus on naulannut itse asiassa kiinni jo ne uudet väylähankkeet jotka toteutetaan tällä vaalikaudella ja ellei ministeri berner löydä yhdessä eduskunnan kanssa uusia rahoitusväyliä ja menetelmiä

edustaja hännisen nostaman laguna hankkeen jossa on ydinfysiikan hiukkastutkimuksen maailman ykköspaikaksi tavoiteltava paikka edistäminen on yksi hanke joka on maakunnan kehittämisrahalla esimerkiksi pohjois pohjanmaalla pidetty hengissä

nämä maakunnan kehittämisrahat ovat ohjautuneet nimenomaan maakunnan vahvuuksiin ja niiden rahoitukseen ja tukemiseen yhdessä kuntien kanssa

se on ollut nopea mahdollisuus reagoida paikallisesti ja tehokkaasti niin että hyviä hankkeita elinkeinoelämää tukevia yrityksiä tukevia hankkeita on saatu aikaan

tietysti mielenkiinnolla seuraamme saavatko radat satamat tiet minkälaisen painotuksen ja panostuksen maakunnissa tulevina viikkoina ja miten tämä raha tullaan jakamaan ja siitä varmaan keskustellaan paljon

strateginen hallitusohjelma ei syleile kaikkia maailman aiheita ja asioita kun täällä peräänkuulutettiin tasa arvoasioita ja niin edelleen

nyt on otettu siis askel eteenpäin mitä halutaan uudistaa ja rakenteellisilla uudistuksilla viedä maaliin tämän vaalikauden aikana

hallitus on myöskin tehnyt historiaa siinä että paikalla istuu perheministeri ja siitä olemme erittäin kiitollisia

vasemmistopuolueille ylipäätänsä on äärimmäisen yleistä se että hoitovastuu ja hoivavastuu sysätään yhteiskunnalle ja systeemeille jotka hoivaavat ja hoitavat

hoiva ja hoitovastuu kuuluu ensimmäiseksi omille vanhemmille ja siksi on tärkeää että tämä hallitus perheministerin voimalla näyttää sen että haluamme tukea perheitä ja nämä satsaukset kotipalveluihin ja lasten e l

lapsilisiin ja kotihoidon tuen perusteisiin ei koskettu ja se oli arvokysymys

suomi tarvitsee vahvan ja tukevan luonnonvarakeskuksen mutta onko keskittäminen tässä asiassa se paras keino kysyn

suomessa on rikkaat luonnonvarat meidän malmeista olemme käyttäneet kestävästi vain muutaman prosentin metsää meidän pinta alasta on kaksi kolmasosaa suo ja vesialueet ovat erityisen haastavat eri puolilla suomea

on kaavailtu että suomesta tehdään biotalouden bioenergian mallimaa

se tarkoittaa sitä että meillä täytyy olla todella hyvää ajantasaista kansainvälistä tutkimusta ja miettimistä luonnonvarojen käytön ja suojelun yhteensovittamisesta myöskin

vaikka oulu tässä pärjääkin niin silti toivon että kun esimerkiksi paltamossa on euroopankin mittakaavassa merkittävä kokeellinen kalantutkimuslaitos tämä edelleenkin tulisi säilymään

me tarvitsemme alueellista tutkimusta ja kehittämistä eteenpäin juuri siellä missä nämä luonnonvarat sijaitsevatni sitä tutkimusta ja erkki kehittämistä sijaitsevat ja toivon että juuri nämä arktiset asiat pohjoisessakin nousevat esiin ja nämä erilaiset toimipisteet pystyvät siellä tulevaisuudessa myöskin säilymään

hallituksella on käytössä rakennemuutosrahat ja rauma lienee se viimeisin joka tulee nauttimaan tästä paketista

kysyisinkin sitä kuinka paljon hallituksella on taskussaan rakennemuutosvaroja käytettäväksi koska olettaa sopii että näitä rakennemuutosalueita tulee lisää ja kohta koko suomi on osa sitä

työvoimapulaa on kaikilla aloilla ja kysymykseni kuuluukin onko esimerkiksi yritysten kansainvälistymisen rahoituksessa mahdollisuutta että nyt aidosti ja oikeasti katsetta suunnataan pohjoiseen ja pyritään työllistämään suomalaisia norjaan pohjois norjaan pohjois ruotsiin niihin hankkeisiin ja sillä osaamisella mitä suomalaisilla on näille pohjoisille alueille annettavana

kohtuuhintaisia asuntoja pääkaupunkiseudulla on vähän

vaikka asuntoministeri pia viitanen on terhakka ministeri niin odotan edelleenkin sitä että pääkaupunkiseudulla kohtuuhintaisia asuntoja sekä asuntotuotantoa että asumista näkyisi paremmin tulevina vuosina

erityistä tukea tarvitsevien ryhmien asunto oloihin on kiinnitettävä myöskin huomiota asunnottomien ohjelmaa edistettävä ikääntyneiden kehitysvammaisten ja erityisryhmien asuminen on yhtä tärkeää kuin kaikkien muidenkin ja sitä pitää valtion tukea

mitä tulee sitten jätevesiasetukseen josta ministeri grahn laasonen on tänään pitänyt tiedotustilaisuuden ja esittänyt sinne erilaisia tulevaisuuden visioita

on äärimmäisen tärkeää että me pidämme vesistöistä ja meidän järvistä joista ja merialueista huolta mutta on tärkeää myöskin että näiden haja asutusalueitten jätevesiasetuksen ongelmat tunnustetaan

suomalaiset ja suomalaiset asukkaat eivät asu kuntayhtymissä eivät asu terveyspalvelupiireissä kuntataloissa eivätkä myöskään himmeleissä joista täällä on keskusteltu tänään

on tärkeää että neuvontaa lisätään ja se että lykätään tätä asetusta ja sen voimaantuloa eteenpäin ei vain riitä

on tärkeää että todellakin pidämme vesistöistä huolta mutta voimme käyttää maalaisjärkeä miten kuivanmaan alueella jätevedet hoidetaan kun taas ranta ja vesialueilla on aivan toiset normit käytössä

ne ovat niitä peruskoulun palveluita päivähoito vanhuspalveluita niihin kuuluu terveyskeskus josta saa lääkäripalveluita ne ovat niitä arjen tärkeitä palveluita

odotamme siis ministeriltä että hän tuo lakiesityksen tai asetuksen muuttamisen sitten eduskuntaan jos ja kun hän todellista muutosta tähän asiaan haluaa

arvoisa puhemies

keskusta on tänään rohkeasti esittänyt kotikuntamaakunta mallin jossa näitä palvelutarpeita on eritelty ja lähdetty siitä että lähipalvelut turvataan ja sitten vaativammat erikoispalvelut laajennetaan maakunnan tasolle niin että suuremmalla väestövastuualueella saadaan leveämmät hartiat ja sitä kautta paremmat palvelut

on hienoa että eduskunta on tehnyt useita kansallispuistojen perustamispäätöksiä mutta minun huoleni koskee olemassa olevia luonnonsuojelualueita ja retkeilyalueita

me olemme tänään kuulleet kuntaministerin suusta niitä tuttuja termejä teesejä minkä takia kuntauudistus on tärkeä

hallitus aikoo toteuttaa ihmisten arkeen iskeviä rujoja leikkauksia ja ostovoimaa heikennetään

meillä on perämeren alueellakin monta saarta ja kohdetta odottamassa lisämäärärahoja että laiturit satamat nämä retkeilyalueet saataisiin peruskorjattua

siksi ei ole hyvä suuntaus se että me vain ja ainoastaan mietimme miten näitä uusia puistoja perustetaan

julkisen talouden heikkeneminen maksatetaan kunnilla ja kuntalaisilla

välikysymyskeskustelu on antanut meille mahdollisuuden jälleen kerran harkita katsoa onko hallitus oikeassa suunnassa kuntauudistuksen kanssa

olemassa olevia retkeilykohteita luontopalveluita ja virkistysalueita on pidettävä yllä ja niiden kuntoa on parannettava entistä paremmin

nyt odotetaan ratkaisuja myöskin työmarkkinajärjestöiltä tekemättä mitään ja sysätäänpä sitä vastuuta seuraavalle hallitukselle olivatpa sitten siellä mitkä puolueet tahansa hoitamassa suomen asioita

kuntarakenteista puhutaan puhutaan vahvan peruskunnan ideologiasta siitä että vahvan kunnan kriteerit on pistetty myöskin meille esille mutta missä on linkitys sosiaali ja terveydenhoidon uudistukseen ja malleihin